minä oikeasti haluaisin kuulla mitä ministeri pekkarinen aikoo tämän asian edistämiseksi tehdä

ministeri pekkarinen sanoi äsken että kaiken aikaa sitä yritetään perata ja saada paremmaksi mutta muutosta vaan ei näy

eikö tässä olisi nyt paikallaan panna semmoinen talkoo pystyyn jossa katsottaisiin miltä osin tämä turhan paperisodan pyörittäminen on kotoperäistä ja miltä osin se on välttämätöntä

ensimmäisenä suurempana asiana toki on tämä edellisenkin puhujan esiin nostama vihreä verouudistus joka todella on merkittävä uudistus suomen verotusjärjestelmässä

täällä on kritisoitu sitä että tämä vie tasaveron suuntaan mutta myös on tuotu ansiokkaasti esiin että tässä pienituloisille näitä vaikutuksia ollaan kompensoimassa

myöskin on tuotu esiin sitä tosiseikkaa että nämä energiaverot ovat sellaisia joihin voi kuluttaja ja ihminen omalla käytöksellään omilla kulutustottumuksillaan vaikuttaa ja pienentää sillä tavalla tätä lisälaskua merkittävästi

hallituksen budjettiesityksessä on myöskin lisätukia useiden kymmenien miljoonien eurojen arvosta sen tukemiseksi että kiinteistöissä siirrytään energiaystävällisempiin lämmitysmuotoihin

kaiken kaikkiaan näyttää siltä että näillä reunaehdoilla tämän verouudistuksen tavoitteet tulevat toteutumaan ja se tulee johtamaan ilmastopäästöjen alentamiseen

tässä on luotu aika elegantti ja suoraviivainen struktuuri jolla energiaa verotetaan ja jatkossa kertoimia veroprosentteja peukaloimalla pystytään edelleen tehostamaan tämän vaikutuksia jos tarvetta ilmenee

tässä viime hetkillä ennen tämän keskustelun alkua hallitus teki muutoksen tähän maakaasun verotukseen sillä tavalla että sen voimaan astumista porrastettiin ajallisesti

tässähän oli tietysti syynä se että tuli esille tietoja joiden mukaan alkuperäinen esitys olisi saattanut johtaa hiilenkäytön voimakkaaseen lisääntymiseen lyhyellä ajalla

täällä on epäilty ja nimitetty että tämä tapahtumien kulku olisi jonkinlaista kompurointia mutta mielestäni näin ei ole

puolustan tässä valtiovarainministeri kataista sillä tässähän kuitenkin tapahtui niin että hallitus itse korjasi esitystään ennen kuin se tuli eduskunnan käsittelyyn ja tämä on minusta ihan asiallinen toimintajärjestys

olisin itse nähnyt hyvin mielelläni että sähköautojen käyttöönottoa olisi tässä yhteydessä pyritty edistämään sillä tavalla että sähköautot ja myöskin biokaasukäyttöiset autot olisi esimerkiksi kolmen tai viiden vuoden määräajaksi vapautettu kokonaan ajoneuvoverosta ja autoverosta

tämän vaikutukset valtiontalouteen olisivat olleet minimaaliset mutta tällä saataisiin sellaista kehityspanosta ja intoa näiden ympäristöystävällisten ajoneuvojen käyttöönottoon

nyt se on erinomainen asia että näin kävi ja tällä tavalla saadaan saaristomeren osalta tehoplus hankkeen kautta tällaista tutkimustietoa lisää saadaan myöskin merenalaisen luonnon monimuotoisuudesta lisää tietoa ja eräitä muitakin hankkeita eteenpäin ja ennen kaikkea tietopohjaa lisättyä

tässä ovat kärsijöinä jos tämä jää voimaan näiden alueiden yritystoiminnat ihmiset ja luonnon monimuotoisuus ja toivon todella että eduskuntakäsittelyssä tähän saadaan korjaus ja s

nyt täällä pohjoisen mies todisti ja kyllä nyt etelän miehenä ilmoittaudun että olen hyvin pitkälti samaa mieltä ed

tornionjoen lohikanta on itämeren tärkein kanta

tällaisia sitä koskevia päätöksiä tehdessä pitäisi kirkkaana olla mielessä se että kaikkein tärkeintä on sen kestävyyden varmistaminen että sekä lohen että meritaimenen lisääntymismahdollisuudet turvataan niin että kanta säilyy hyvällä tasolla tai peräti vahvistuu

toinen asia on se että nyt kun tämän rajajokisopimuksen nojalla pyynti aika paljolti keskittyy merialueelle tämän aluetaloudelliset vaikutukset ovat hyvin heikot koska joesta virvelillä tai perholla pyydetty lohi tai taimen tuo aluetaloudelle kyllä paljon paremmat tulot kuin verkkopyynnillä tai rysäpyynnillä tornion edustalta pyydystetty kala

se mitä ed

toinen ongelma tässä on tietysti tämä harrastus tai vapaa ajankalastajien kulkuverkkomenettelyn salliminen siinä edustalla

ymmärsin näin näistä kirjeistä joita itsekin sain että tässä asiasta vastaavat ministerit ovat periaatteessa puhuneet siitä että pitäisi sopimuksen olla sen kaltainen että se varmistaa noin joka toisen kalan pääsyn sinne kutualueelle

tennilä viittasi

lopuksi totean vaan että tämä rajajokisopimus on erittäin huono ja tulee heikentämään lohen ja meritaimenen ja siiankin kantaa ja heikentämään matkailukalastuksen mahdollisuuksia ja lopulta pilaamaan myös merialueen kalastajien saalismahdollisuudet vaelluskalakantojen heikentyessä

mutta on tietysti aivan selvää että kymmenen vuotta tästä eteenpäin meillä on käytössämme yhä enemmän ja yhä paremmin markkinaehtoisilla ehdoilla toimivia uusiutuvan energian tuotantomuotoja